isot ongelmat löytyvät osaamisessa hankintojen kilpailuttamisessa ja siinä miten hankintoja tehdään erityisesti kuntatasolla

itse olen täällä useaan otteeseen peräänkuuluttanut hankintaosaamisen keskittämistä ja neuvontapalveluja ja kuntaliitto onkin siihen perustanut oman yhteishankintayksikkönsä neuvomaan nimenomaan hankintojen laatimisissa

arvoisa puhemies

sitralla on paikkansa

samoin sitran rooli tämmöisenä keskustelun avaajana ja uutta luovana ennakoivana myöskin nykyisiä rakenteita horjuttavana keskusteluttavana ja visioita luovana tahona on todella paikkansa ansainnut

suurin osa markkinaoikeutta tukottavista asioista on nimenomaan muotoseikkoihin liittyviä ongelmia koska ei ole osattu laatia tarjousta nimenomaan lain edellyttämillä muotoseikkavaatimuksilla

arvoisa puhemies

mutta se mikä meillä tuli selkeästi esiin on näissä hankkeissa ollut se että sen hankkeen aikana kaikki menee hyvin verkostot toimivat mutta kun hanke on päättynyt niin jatkajia ei tahdo löytyä

turvallisuuteen nimenomaan täytyy pystyä vaikuttamaan monella muullakin tavalla kuin pelkästään aukioloja säätelemällä koska aivan kuten tuossa edellä tuli edustaja kärnän puheenvuorossa esiin pelkästään nämä aukioloajat eivät ole se työntekijän turvallisuuteen liittyvä asia vaan niitä on monia muitakin

toivon uudelta lailta selkeitä uusia avauksia

se on meidän yhteiskunnassamme isompikin ongelma että me saamme hyviä innovaatioita aikaan tutkimme ja kehitämme mutta me emme saa innovaatioita tuotteistettua

tämä on lakivaliokunnan asia pohtia sitten enemmän näitä

sitralla on tämä sama ongelma eli jatkajaa siellä todella käytännön puolella ei tahdo sitten löytyä ja siihen pitäisi ehdottomasti jatkossa paremmin paneutua

samoin on tapahtumia joista katsotaan että ne ovat laajemmin osapuolia koskettavia niin että nähtiin tarpeelliseksi että pystytään koko suomea katsomaan samanlaisin kriteerein ettei sitten tarvitse arvioida näitä kysymyksiä

näistä uusia ajatuksia luovista ja rakenteita herättelevistä ja myöskin kyseenalaistavista hankkeista tämä sitran tietojärjestelmäprojekti kuntien eri tietojärjestelmien yhteensovittamiseksi on todella tärkeä hanke joka tuli todella ajankohtaiseen aikaan

rakennusliitto on myöntänyt sen että t k panostukset ovat olleet viime vuosina aika vähäisiä

mitä voidaan tehdä siinä että saadaan tämä kansantalous nousuun ja pidettyä myöskin meidän kansallisomaisuudesta huolta siinä että satsataan myös t khon jolloin ei tule näitä homekoulukysymyksiä ja sisäilmaongelmia

arvoisa puhemies

viime kaudella talousvaliokunta otti hyvin vahvasti kantaa tämän energiaveroleikkurin puolesta että se ei saa syrjiä meidän hyvin energiaintensiivistä teollisuuttamme ja näin heikentää näiden toimijoiden kilpailukykyä maailmalla mutta silloin sitä ei ollut mahdollista saada

tulevaisuusvaliokunta jo edellisellä kaudella otti tähän voimakkaasti kantaa ja se ei ole edennyt millään tavalla lainsäädäntöpuolella eteenpäin kuntien itsemääräämisoikeuden takia mutta jospa tällä hankkeella nyt saataisiin todella isoja säästöjä aikaan

edellinen eduskunta talousvaliokunta näki että tässä on ongelma ja tämä oli yksi niistä asioista miksi tämä selonteko silloin pyydettiin tälle eduskunnalle

se saatiin hallitusohjelmaan ja nyt tämä raamiratkaisu mahdollisti sen että porkkanan ojentaminen myös tälle hyvin työllistävälle teollisuudelle meidän kilpailukykymme kannalta erittäin tärkeälle alalle saatiin läpi nyt jo aikaistetuksi jo ensi vuoden alusta

peräänkuuluttaisin sitralle myöskin sitten jatkossa edelleen saman tyyppistä eli eri hallintorajoja ylittävää toimintaa tutkimusta

olen samaa mieltä siitä että meillä on ollut ainakin lähes tuhat vuotta talvi suomessa ja puita on tänäkin aikana kaatunut myös tuhat vuotta sitten

kun me emme kunnissa emmekä valtiolla pääse eri hallintorajojen eli ministeriöiden tai eri momenttien yli katsomaan ollenkaan vaan pysymme niissä omissa raameissamme hyvin tiukasti niin sitralla voisi olla tässä oma roolinsa että me saamme erilaisia järkeistettyjä hankkeita politiikkaohjelmien lisäksi

aivan kuten ministeri tuossa sanoi vallitseva finanssikriisi on muuttanut nopeasti myöskin meillä suomessa olevan rahoituksen perusrakenteita jolloin nämä ongelmat miten me rahoitamme mitäkin muuttuvat totaalisesti

näen tämän todella tärkeänä osaltaan myöskin työllistävänä näkökohtana

arvoisa puhemies

viime vuosina emme ole kuulleet montaa ilouutista taloudesta

tämä sosiaalinen asuntotuotanto ja nimenomaan valtion tukema sellainen on ilman muuta tässä ajankohdassa yksi tärkeimpiä asioita joihin meidän pitää paneutua

maakaapelointi on yksi asia mutta mitä voidaan tehdä sen eteen että näitä siirtoverkkoja pystyttäisiin siirtämään teiden varsiin jolloin helpottuu ja myöskin nopeutuu se vian etsintä ja myös se korvaus

oletteko te ministeri miettinyt ja onko työryhmän listalle otettu myöskin tämä kuntarahoituksen mahdollinen pääomittaminen koska kuntarahoitushan olisi vastaus koko maata koskeviin sosiaalisen asuntotuotannon ja vuokra asuntotuotannon rakenteisiin ja rahoittamiseen

bruttokansantuotteesta puhuttaessa kysymys ei ole vain numeroista

onko tämä tässä työryhmän keskustelussa mukana myös

juuri tämän eduskunta viime vuonna kun käsittelimme edellisen vuoden pankkivaltuuston kertomusta otti hyvin asiakseen ja omakseen ne asiat mitä silloin tuli esiin myös meillä talousvaliokunnassa

kyse ei ole perinteisestä suhdannekriisistä josta selviäisimme siirtelemällä miljoonia budjettimomentilta toiselle tai tekemällä säästöjä ja veronkorotuksia

nyt itse pankkivaltuutettuna haluan kiittää puheenjohtajaamme ben zyskowiczia joka on hyvin tarmokkaasti ottanut näihin eri asioihin kantaa ja ajanut sitä että me pystymme näitä riskejä seuraamaan niin läheltä kuin se ylipäätään on mahdollista ja pankkivaltuutettuna on mahdollista

suomi nousee kun onnistumme vahvistamaan suomalaisen työn ja tuotteiden menekkiä maailmalla lisäämään työn tekemistä sekä järjestämään hyvinvointipalvelut nykyistä fiksummin

niin kuin puheenjohtajamme totesi niin keskuspankin tehtävänä on myös luoda edellytyksiä työllisyydelle eli se tuli täällä esiin ja sitä kautta nimenomaan että rahapolitiikka toimii ja suomen pankin tase toimii semmoisena että voidaan myöntää niitä lainoja

tämän työn on jatkuttava yli vaalikausien yli poliittisten linjojen kuten suomen pankin pääjohtaja erkki liikanen vetosi

sitran tehtävänähän on nimenomaan paneutua ja tarttua sellaisiin ajassa oleviin kohtiin mihin kaivataan korjausta tai muutosta

korkomarkkinat ja yritysten edellytysten toimiminen ovat olleet tänä vuonna esillä meillä pankkivaltuustossa joten mahdollisesti näistä sitten seuraavassa pankkivaltuuston kertomuksessa

siitä täytyy kyllä antaa täysi kiitos

viime vuoden ohjelmasta olisin nostanut yhden kokonaisuuden yhden asia joka on vielä osittain kesken ja toivon että se tulee aikanaan sitten myöskin toteutetuksi

kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää kaikilta osapuolilta valmiutta rakentaa suomalaisille uutta työtä ja hyvinvointia sekä tulevaisuutta myös seuraaville sukupolville

se liittyy tähän rajat rikkovan näkemyksen ja toiminnan edistämiseen julkishallinnossa

kun tässä nyt ministeri nosti esiin hirvieläimen ja vieraslajit niin niiden vieraseläinten ja hirvieläinten kaatolupien määrähän on aina luvanvaraista toimintaa ja se pohjautuu nimenomaan riistalaskentaan ja siihen mikä on se tasapaino luonnon tasapaino

arvoisa puhemies

tätä me olemme perään kuuluttaneet niin kunnallisella kuin valtionkin tasolla sitä että voimme tehdä paremmin niin ministeriöiden yli kuin sitten kunnallishallinnossa eri toimialojen yli yhteistyötä ja nähdä ne säästöt joskus ennakkoluulottomasti myöskin tulevaisuudessa

työllistävä yritysverouudistus pienituloisten ansiotuloveronkevennykset osatyökykyisten työllistämispaketti kotitalousvähennyksen korottaminen nuorten ja maahanmuuttajien työllistymisen vauhdittaminen ja pienten lasten vanhempien osa aikatyöhön kannustaminen joustavalla hoitorahalla muodostavat kehyspäätökseen johtoajatuksen joka kertoo että hallitus uskoo vahvasti suomalaiseen työhön

muuten nimenomaan meillä sitten tulee näitä erilaisia muita ongelmia joita me emme halua ja vielä myöskin meidän luonnon tasapaino muuttuu siitä mitä me emme toivo

muun muassa terveyden puolella sosiaalipuolella jos koulu opetus liikunta sosiaalipuoli toimivat ennakkoluulottomasti yhteen niin voimme saada niitä ratkaisuja aikaan mitä me täällä olemme moneen kertaan peräänkuuluttaneet

arvoisa puhemies

tämä budjettihan on kaikilta osin elvyttävä ja niin on myöskin tämä oikeusministeriön hallinnonala eduskuntakäsittelyn jälkeen

joten toivon että valiokunta myös ottaa huomioon sitten tämän että tämä toimii tasapainossa käsittelyn ajan

me tarvitsemme ennakkoluulotonta asennetta siihen mutta monesti me törmäämme näihin meidän jo täälläkin rakentamiimme hallinnollisiin esteisiin joten nimenomaan nyt on hyvä että sitra paneutuu tähän kohtaan ja tuo mahdollisesti niitä malleja miten pääsemme tästä eteenpäin

kuten valtiovarainvaliokunta toteaa mietinnössään on huolestuttavaa että tutkimus ja kehitystoimintaan ohjatut panostukset ovat pienenemässä

täällä on haettu kustannustehokkuutta monella eri lisäyksellä joita valtiovarat tänne on lisännyt ja se on juuri se linja mitä tässä on koko ajan peräänkuulutettu

ja kuten ministerikin mainitsi eduskunta on lisännyt oikeuslaitokselle erilaisia määrärahoja jotta pystytään näitä käsittelyaikoja nopeuttamaan

kokoomuksen eduskuntaryhmä näkee välttämättömäksi että tutkimus ja kehitysrahoituksessa pyritään määrätietoisesti neljän prosentin tasoon bruttokansantuotteesta

tätä peräänkuulutan jatkossa ja toivon tältä ohjelmalta vielä hyviä ratkaisuja muiden tietohallintakysymysten ja ongelmien lisäksi

me olemme olleet edesvastuuttomassa tilassa sikäli että meidän käsittelyajat oikeuslaitoksessa ovat kestäneet todella pitkään kaikilla eri sektoreilla ja nopeita käsittelyjä on hyvin vähän

pihistäminen panostuksista koulutukseen ja tutkimukseen on suomen kaltaiselle osaamisintensiiviselle kansantaloudelle tuhon tie

on satsattava siihen että tutkimustyön tulokset saadaan valjastettua kansainvälisesti menestyviksi tuotteiksi jotka synnyttävät suomeen uutta kasvua ja työtä

erilaisissa ihmisoikeusasioissa olemme jopa euroopassa oikein peräänkuulutettuja näiden asioiden nopeuttamisen suhteen

toivon että ministeri tulee näissä kaavakysymyksissä mahdollisimman nopeasti uusilla lainsäädännöillä ainakin ehdotuksilla tekemään näiden asioiden eteen jotain jotta pystytään saamaan kaavamuutoksia nopeammin aikaiseksi

esimerkiksi cleantechin peliteollisuuden tai energiateollisuuden saralla suomella on loistavia mahdollisuuksia uusien innovaatioiden ja teknologioiden edelläkävijäksi

erityisen kiitoksen tulevaisuustyöstä haluamme antaa ministeri vapaavuorelle kutsusta kaikille eduskuntapuolueille ryhtyä yhdessä kartoittamaan energiaratkaisuja ja alan menestysvaltteja tuleville vuosikymmenille

en halua puuttua siihen jokaisen ihmisen oikeuteen valittaa mutta niiden valitusten pitäisi olla asianmukaisia ja ne pitäisi käsitellä nopeasti jotta varsinainen hanke ei sitten asiattomien valitusten vuoksi hankaloituisi

ministeri esitteli erittäin hyvin hankkeen sen hyvät puolet ja mahdollisesti ne ongelmat mitä vielä täytyy selvittää ja mitä asioihin tulee esiin

olen todella iloinen että valtiovarat on tämän asian huomioinut ja pystymme markkinaoikeuden resursseja lisäämään

me emme olisi tässä tilanteessa jos meidän ydinenergialakimme olisi hiukan toisenlainen eli se jo sisältäisi tämmöiset periaatelupapäätökseen liittyvät täydennykset

toivottavasti uusi hankintalaki myöskin tuo helpotusta tähän asiaan että saadaan markkinaoikeudelle käsittelyajat järkiperäistettyä

hallitus on rakentanut suomelle pohjan ponnistaa

syksyllä on työmarkkinaosapuolten vuoro näyttää kyntensä

rakennustalkoiden hengessä toivomme sellaista työmarkkinaratkaisua jossa ostovoima ja kilpailukyky lyövät kättä ratkaisua joka lisää suomessa tehdyn työn määrää

ihmettelen että ministeri ei ollut omassa esityksessään alun perin ottanut millään tavalla esiin nimenomaan näiden maahanmuuttoasioiden ja turvapaikkakäsittelyaikojen nopeuttamiseen liittyviä yksityiskohtia

niin kuin itse tulkitsen tässä on nimenomaan vanhan periaateluvan täydentämisestä kyse joskin ymmärrän ministerin näkemyksen siitä että tätä täytyy vallitsevissa olosuhteissa käsitellä kuin tämä olisi uusi hanke nimenomaan valtioneuvoston käsittelyn taholta

myönteisimmätkään kasvuennusteet eivät vielä lupaa kovin ruusuista huomista

hyvä että valiokunta nämä asiat nosti esiin koska on aivan ihmisoikeuskäytännön vastaista että turvapaikan käsittelyt kestävät näinkin kauan kuin ne meillä kestävät ja saadaan myöskin nämä asiattomat turvapaikanhakijat käännytettyä mahdollisimman nopeasti pois ja niille jotka ovat todella turvapaikan tarpeessa asianmukainen ja riittävä käsittelyaika

on selvää että hallituksen tulee ylläpitää jatkuvaa valmiutta uusien työtä ja kasvua tukevien päätösten tekemiseen

kysyn ministeriltä millä aikataululla valmistellaan uutta ydinenergialakia jotta vastaavantyyppisiä tilanteita että eduskunta joutuu uudelleen käsittelemään käytännössä saman asian ei enää jatkossa tule

työllistävää verouudistusta tulee jatkaa yritysten lainansaanti on saatava rullaamaan suomalaisen työn kilpailukyvyn rapautuminen on pysäytettävä työnteon on oltava aina kannattavaa

tällä viikolla päätämme yhdestä tämän vaalikauden merkittävimmistä ratkaisuista

osana hallituksen laajaa energiapakettia ydinvoiman periaatepäätökset merkitsevät vakaata luotettavaa energianlähdettä jota suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee

periaatepäätösten hyväksyminen on yrityksille merkki siitä että suomen hallitus ja eduskunta tositarkoituksella haluavat luoda mahdollisuuksia yritystoiminnalle myös tulevaisuudessa ja näin turvata suomalaisten työpaikat ja hyvinvoinnin

tämä on lupaus joka takaa että esimerkiksi terästeollisuuden puunjalostusteollisuuden ja kaivannaistoiminnan sähkönsaanti on riittävää myös tulevaisuudessa

huolehtimalla teollisuuden tarpeista huolehdimme sitä kautta satojen tuhansien kansalaisten työpaikoista ja siten heidän ja heidän perheidensä hyvinvoinnista

hallituksen toimissa on nimenomaan lisätä työllistämis koulutus ja erityistoimiin määrärahoja ja valtiovarainvaliokuntana näemmekin sen että toimialakohtaisesti on suuria eroja

valtiovarainvaliokunnan mukaisesti olisi tärkeää että näitä täsmäkoulutuksia yliopistotasolla lisättäisiin muuntokoulutuksena

eli korkeasti koulutettujen it osaajien toimialaa laajennettaisiin sillä tavalla että sitä pystyttäisiin hyödyntämään myös energiaa teollisuudessa veden hallituksen toimien energiateollisuudessa

kokoomuksen eduskuntaryhmä lähtee siitä että kaiken suomalaisen teollisuuden ja yritystoiminnan tulee ottaa ympäristö ja ilmastoasiat huomioon

energiatehokkuus suomalaisessa teollisuudessa onkin aivan kansainvälistä kärkeä eikä maailman markkinoilla kilpailevilla yrityksillämme todellakaan ole tuhlaukseen varaa

ydinvoiman avulla ylläpidämme työllisyyttä mikä tarkoittaa verorahoja valtion kassaan ja mahdollisuutta tukea uusiutuvan energian lisäystä

ulkoilman pienhiukkaset jotka ovat peräisin muun muassa fossiilisista polttoaineista puunpoltosta ja liikenteestä aiheuttavat suomessa satoja ennenaikaisia kuolemia vuosittain

ympäristön siivoaminen ja tulevien ongelmien eliminoiminen on ilman muuta tässä äärimmäisen tärkeä asia

ydinvoimaan liittyy erityisen paljon sekä turhia että aiheellisia pelkoja sen synnyttämistä riskeistä

kun on puhuttu siitä onko meillä osaamista ympäristön siivoamisen suhteen niin meillä on sitä suomessa mutta se on aika hajallaan

tässä olisinkin peräänkuuluttanut juuri nyt kun ministeri kävelee takana semmoista osaamisryhmän perustamista jossa oikeasti nämä osaajat istuisivat saman pöydän ääreen ja miettisivät niitä oikeita ratkaisuja

on erityisen tärkeää että huolehdimme ydinvoima alan koulutuksesta ja korkeatasoisesta tutkimustyöstä jotta ydinvoimaosaamisen korkea taso säilyy suomessa ja alan asiantuntijoita riittää myös jatkossa vastuulliseen valvontaan

nyt niitä huutoja tulee vähän sieltä sun täältä

olisi parempi että ne koottaisiin yhteen

toinen liittyy sitten siihen että tässä on kuitenkin strategisesta asiasta kyse eli meidän mineraalivarannostamme nikkeli ja muut sieltä eivät häviä mihinkään

miten on tämän omistajakysymyksen kannalta käsitelläänkö tätä strategisena yrityksenä vai ei

loppusijoitus syvälle peruskallioon on tällä hetkellä paras mahdollinen tapa mutta se mahdollistaa myös toisenlaisen ratkaisun käyttöönoton teknologioiden kehittyessä

on oikein että ydinvoimayhtiöt kantavat riskeistä taloudellisen vastuun

voimayhtiöt ovat myös velvollisia korvaamaan säteilyturvakeskukselle kustannukset jotka aiheutuvat sen harjoittamasta valvonnasta

on välttämätöntä että myös ydinvastuuasiassa on nyt lähdetty etenemään kansallisesti jotta suomen alueeseen rajautuville vastuille saadaan kansallinen ydinvakuutus